sen ei tarvitse olla niin raskas mutta jokaisen hallinnonalan pitää havaita ne teollisuudelle tärkeät asiat

edustaja yrttiaho tuossa lopussa onneksi teki pienen siirtävän korjausliikkeen siihen että ammattiyhdistysliike olisi tätä suitsuttamassa ja kehumassa tätä vaan ammattiyhdistysliikkeestä on selkeästi tullut viesti

luodaan tähän maahan ketju jotta pystymme saamaan hyvin hoidetun terveellisesti ruokitun suomalaisen hevosenlihaa ihmisille käyttöön

toivoisinkin että kun tätä sitten temissä valmistellaan niin siihen sen verran enemmän paukkuja käytettäisiin että tämä käytäisiin jokaisen ministeriön osalta niin läpi että siellä olisi jotakin sellaista antaa että millä heidän näkemyksensä mukaan teollisuutta pystytään edistämään tässä maassa

jos ajatellaan tämän hetken työelämän murrosta me tällä hetkellä jo tiedämme että meillä on useita kymmeniätuhansia korkeakoulututkinnon suorittaneita työttömiä

jo samana päivänä kun tämä hallituksen esitys tuli teollisuuden palkansaajat yhteisenä rintamana halusivat torjua tämän ja edellyttävät valtioneuvostolta tämän esityksen poisvetämistä mikä sinällään on rakentava linjaus vaikka karskeudessaan onkin suoraan valtioneuvoston esitystä vastaan

alkuperämerkinnän osalta valiokunta on toistuvasti ollut erittäin yksimielinen siitä että sitä pitää korostaa jatkuvasti

meidän on pakko ymmärtää se että tällä hetkellä osa jonkun alan koulutuksen saaneista on tällä hetkellä työttömiä

väsymiseen asti on uskallettava toistaa kuinka tärkeää se on ja se on erityisen tärkeää juuri suomalaiselle elintarvikkeelle ja sen uusille vientimahdollisuuksille

työelämä elää ja yrityselämä tulee elämään jatkuvassa murroksessa ja niinpä työstä työhön siirtymisen problematiikkaa ei saa haitata tällaisella tavalla

tässä kerkeän ottaa esimerkiksi satakunnan

olisi toivonut että tässä vielä enemmän oltaisiin nähty niitä realiteetteja mitä tulee jatkossa tapahtumaan ja kysynkin

turvallisuuden ja tuotemerkintöjen kautta kuluttajille tulee mahdollisuus tehdä valintoja millaisia tuotteita hän suuhunsa laittaa

mutta en puheenvuorossani halua lähteä tulkitsemaan samoin kuin edustajatoverini minusta oikealle vaikka onkin vasemmasta ryhmästä

meillä on alueella yksi erillinen yksityinen tutkimuslaitos joka tutkii metallurgiaa

ollaanko keskusteltu työministerin kanssa siitä voitaisiinko tämä koko ala alkutuotannosta elintarvikeketjun osalta oleviin palkkatyöläisiin katsoa ja tulkita toimialan rakennemuutosalueeksi

monialainen osaaminen on rikkaus ja meidän pitää mahdollistaa sitä

meillä on kaksi sulattoa jotka jalostavat kuparia nikkeliä

kyllä ammattiyhdistysliike on ollut erittäin aktiivinen tässä

hankinnoissa pitää pystyä huomioimaan kuinka turvallisesti ja eettisesti tuote on tuotettu kun se julkisilla hankinnoilla laitoksiin huolehditaan

ammattikorkeakoulututkinnot ovat erityinen voimavara jo sen suhteen että hyväksilukemista voidaan tehdä myös toisen tutkinnon suorittamiseen

meillä on vahva elintarviketeollisuus satakunnassa alkutuotantoineen elintarviketehtaineen eikä meillä ole sellaista koulutusta tutkimusta ja kehitystä siellä maakunnassa

erityisesti juuri työstä ammatista toiseen siirtymisessä on erittäin tärkeätä huomioida että näitä mahdollisuuksia ei leikata

mutta sitten yhteen erityiskysymykseen joka tämän osalta on ollut

meidän pitää räjäyttää koko koulutuspolitiikkakin uusiksi ja minä toivon että tämä kokonaisvaltainen käsittely tehtäisiin kuitenkin kun tätä teollisuuspoliittista ohjelmaa laaditaan

esitykselle ei siis ole sellaista perustetta joka helpottaisi työelämän murroksessa kamppailevia työttömiä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita työntekijöitä

arvoisa herra puhemies

tämä vaarallinen ajattelu siitä että meillä maantieteellisesti tai väkimäärältään pitäisi olla aivan tasapainoisia vaalipiirejä kauhistuttaa satakuntalaista kansanedustajaa

arvoisa herra puhemies

varsinkin se jos tulevassa ja tulevissa vaalipiiriuudistuksissa otetaan lähtökohdaksi se että esimerkiksi satakunta joka varmasti hallitusneuvotteluiden aikana oli esillä jaettaisiin kahteen vaalipiiriin olisi todellakin kummallinen tapa

kansanedustaja tietysti hoitaa kansanedustajan tehtäviä mutta on ehdottomasti myös maakuntansa puolestapuhuja ja pyrkii myös edellyttämään päätöksenteossa maakunnallisten tasapainoisten päätösten voimaan tulemista

käsiteltävänä oleva hallituksen esitys kilometrikorvausten leikkauksesta saa näin ammattiyhdistystaustaisen kansanedustajan karvat pystyyn

lainsäädäntö ei siis saa olla vain sitä että katsotaan kansallisesti vaan myös pitää alueellinen tasapaino olla lainsäädännössä ja siinä mielessä olisi hämmästyttävää että satakunnan vaalipiiri jaettaisiin kahteen osaan

voisiko olla niin että saman kunnan alueella keinotekoisella rajan piirrolla osa äänestäisi pirkanmaalla ja osa varsinais suomessa ja jospa vaikka satakuntalaiset kuntauudistuksessaan olisivatkin niin rohkeita että muodostaisivat maakunnasta yhden kokonaisen kunnan mitenkä silloin meneteltäisiin siinä tilanteessa kuinka jaettaisiin yksi kunta joka on kokonainen maakunta kahteen erilaiseen vaalipiiriin

talousvaliokunta on tehnyt hyvän mietinnön ja sen pohjalta on asiaa helppo viedä eteenpäin mutta toivoisin että tässä vaiheessa kun kuitenkin ollaan tekemässä sellaista

se toisi todellisia demokraattisia ongelmia päätöksentekoon

öö joko jonka tällaista ratkaisua myös pystytään näkemään se että todellakin yhteiskunnan pitää kaiken kaikkiaan pystyä tukemaan meillä tapahtuvien referenssien osalta eli sen pitää olla maakuntien kuntien valtiovallan omassa keskiössä niin että me todellakin pyrimme suomalaista teknologista osaamista jalostamaan niin että pystymme yhteiskuntana tukemaan suomalaisen vientiteollisuuden uusia mahdollisuuksia vallata uusia vientiteollisuuden muotoja ja alueita

ainoa mitä tässä esityksessä kun meillä sitten on ne miljoonat mitä hallitus on laittanut tähän niin sanotusti likoon osaltaan asiantuntijakuulemisissa tuotiin esille

pitää huomioida meillä täällä kotimaassa suomessa missä tämä sopimisen kulttuuri on sieltä tammikuun kihlauksesta asti ollut mahdollista ja sille on demokraattiset perinteet

jo tällä ja näillä hankkeilla joita on tulossa tiettyyn määrään tuulivoiman osalta pystytään saavuttamaan ne tavoitteet mitä suomi on itselleen asettanut

jos nyt hallitus tekee ratkaisun lisäämällä paikallista sopimista niin haluan kysyä sitten ministeri lindströmiltä

sen takia on erittäin tärkeätä erottaa kaksi asiaa

tarkoittaako se sitä että voidaan sopia paikallisesti alle yleissitovan työehtosopimuksen

tällöin tämä pk sektorin yrittäjä joutuu investoimaan siihen autoon ja kumpi sitten on parempi verotuloja odotellessa sieltä kun yrityksen tilanne heikkenee tuloutuksen osalta kun joudutaan investoimaan uuteen kalustoon

te romutatte sen

asiantuntijakuulemisissa kyllä tuotiin esille että meidän merenpinnan ja meren muodostuminen ei ole kauttaaltaan edes arktisilla alueilla sellainen

ei kenenkään työnantajan enää kannata järjestäytyä jos ei sillä omalla yleissitovalla työehtosopimuksella olekaan sopimuksellista pohjaa vaan se voidaan paikallisesti pois sopia

olosuhteita on samanlaisia mutta se merenpohjan rakenne ei ole samanlainen edes niillä arktisilla alueilla joihinka tässä sitten vientiteollisuuden osalta voitaisiin lähteä

toivoisinkin että voisitte ajatella että jos paikallista sopimista laajennetaan käsittämään yleissitovan työehtosopimuksen tämänhetkisiä tasoja niin se voitaisiin tehdä järjestäytyneen työntekijän kanssa työpaikalla

mutta tosi tärkeää on huomata se että tässä maassa tehdään liikkuvaa komennustyötä todella paljon pitkiä matkoja omilla ajoneuvoilla ja siinä mielessä on todella toivottavaa että tätä vielä voitaisiin harkita

toivotaan että sen vuoden aikana mikä tässä on siirtymäaika löytyisi hallituksen sisältä tahtoa rakentaa vielä joku muutos tähän esitykseen jotta päästäisiin kaikkia osapuolia tyydyttävämpään ratkaisuun ja vältyttäisiin työmarkkinoilta tulevilta häiriöiltä

kun valiokunta tätä käsittelee niin onko ministerillä ymmärrystä jos halutaan valiokunnassa vähän viisata siihen suuntaan että näihin mahdollisiin yhteenliittymiin sitten kun tuottajat näitä kompuksia tekevät menisi viestiä että otettaisiin semmoinen markkinaetunoja näihin asioihin ja tuotaisiin nämä kaikki edellä käytettyjen puheenvuorojen asiat esille että kannustettaisiin myös alkutuotantoa tekemään niitä markkinaponnisteluja

arvoisa puhemies

ministeri otti hyvin kantaa siinä vaiheessa kun televisio ohjelmassa tuotiin tiettyjä puutteita ja oli myötämielinen siihen suuntaan kun evira lähti esittelemään sitä että tulee tämmöistä vapaaehtoista omaa valvontaa

kyllä se normaali työmatka ja työmatkoihin oman auton käyttö edelleen säilyvät sillä tasolla mitä se on

minä kannustaisin että ministeri edelleen tämänkin lain valmistelun yhteydessä toisi esille sen että omilla toimillaan suomalainen alkutuotanto pystyy kaikkein parhaiten kilpailemaan myös euroopan tasolla koska eettisyys suomalaisen ruoan osalta puhtaus ovat ne meidän syömähampaamme jos me haluamme parantaa alkutuotannon asemaa että meillä korkealaatuinen tuotanto voi pärjätä paremmin kansainvälisillä markkinoilla

ei sekoiteta nyt kahta asiaa työnantajien oikeutta maksaa kilometrikorvausta oman auton käytöstä verottajan vuosittain vahvistaman mukaan ja verovähennysoikeutta

kyllähän näissä päivittäisissä työmatka ajoissa edelleenkin on se verovähennysoikeus samaa mieltä että kun polttoaineen dieselvero nousee niin totta kai pitempiä ajomatkoja oleville se tekee enemmän

oli murheellista että sikalan yrittäjä puhemies otti sellaisen kannan tässä mot ohjelman kohussa että jos ei tämä kelpaa niin sitten on otettava tuontiliha käyttöön

mutta ei tässä esityksessä aivan näin suoraan sanoen ollut siitä kysymys vaikken tätä nyt riemurinnoin ole kannattamassa

mielestäni meidän pitää juuri ehdottomasti tätä omaa valvontaa lisätä ja sillä tavoin tuoda kilpailukykyä suomalaiselle alkutuottajalle

toivotaan että tästä ei tule semmoista murheellisten laulujen maata ja siksi erityisesti edustaja virtanen toi juuri ne oikeat asiat esille jotka tähän pitää ottaa mukaan ja siksi ehdottomasti kannatan edustaja virtasen tekemää esitystä

arvoisa herra puhemies

on hienoa että kuulemme sosialidemokraattisen puolueen osalta sellaisia kaikuja joita näin ay liikkeen tiimoilta eduskuntaan noussut kansanedustaja tahtookin kuulla

puheenvuoronne ovat olleet rohkaisevia ja toivon että hallitusneuvotteluissa ei minihallitusneuvotteluissa teitä myös kuunnellaan ja koko hallitus uskoo siihen kuinka te asioita näette

eli kyllä kun laittaa laki tai kansalaisaloitteeseen nimensä antaa se kuitenkin sille aloitteen luonteelle jo sellaista vakautta

mutta syy miksi sitten pinkaisin tänne juoksujalkaa oli se että kyllä lakialoitteen tehnyt edustaja osasi hieman laittaa piikin oikeaan kohtaan

täytyy sanoa että joidenkin hallituspuolueiden kansanedustajien käyttäytyminen vaikuttaa vähän samanlaiselle kuin lomailija rantasaunassa

mutta tämä saa semmoisen piirteen ja tavallaan korostaa sitä että tämä voi enemmänkin edesauttaa sellaisten vastuuttomien kansalaisaloitteiden esiintymistä

ne positiiviset uutiset joita olemme viime päivinä lukeneet tilauskantojen vahvasta noususta ja siitä että olemme eu maiden kärkeä kilpailukykyarvioinneissa antavat jonkinnäköisen pienen valon siihen pimeään kammariin jossa tällä hetkellä vaellamme

ei kuitenkaan kysymys siinä ettei myllykosken nimeä ole siinä aloitteessa ole ryhmäkurista taikka siitä että minä arvioisin sitä että kun tämä on perussuomalaisen tekemä lakialoite siihen en voi laittaa nimeäni

minä toivonkin että tämän lainvalmistelun ohessa ministeri jo miettisi sitä kuinka tämä laki saadaan paremmin kansalaisten tietoisuuteen jos tämä mielenkiinto on tätä tasoa jo tässä salissa tällä hetkellä

edustaja hakkaraiselle täytyy sanoa että tunteisiin vetoava hyvä kouluruokailupuheenvuoro mutta pyytäisin myös perussuomalaisia miettimään lähtökohtaisesti sitä mitä lapsesi syö

kyllä meidän siirtolaisten jotka ovat täältä menneet muihin maihin on ollut totuttava siihen kulttuuriin jota niissä maissa noudatetaan

on selvää että suunnitelmassa mitä täällä käsittelemme on unohdettu vähävaraiset ja sitä kautta myös tukehdutamme kotimarkkinoita

suositaanko kouluissa kotimaista ruokaa vai onko niin että juuri ne ihmiset tässä maassa jotka eivät itse pysty tekemään valintaa ruokansa suhteen koululaiset sairaat vanhukset syövät sen tuontiruoan joka tuodaan ulkomailta

toivotaan että informaatio tästä mahdollisesti läpi menevästä laista saadaan paremmin vietyä kansalle kuin nyt

ihan yhtä lailla niitä valtakulttuurin elementtejä käytetään myös tässä maassa kun sille on oikea paikka ja se on tässä ongelma

toivottavasti tätä istuntoa ei netissä tällä hetkellä näytetä sillä tämä antaisi hieman nurjan kuvan siitä kuinka tärkeänä pidämme sitä että kansalaisten aloiteoikeutta lailla turvattaisiin

leikkaukset joita nyt esitetään kohdentuvat nimenomaan juuri sisämarkkinoiden palveluja tuottaville yrittäjille mikä tarkoittaa samalla sitä että valtiontalous ei kehity kun kulutusta ei sisämarkkinoilla ole

herra puhemies

voinko jatkaa pöntöstä

arvoisa herra puhemies

olisiko ollut

siellä ei ole kotimaisesti tuotettu elintarvike

leikkausten linja on tuhon tie

erityisesti on pakko kyllä sanoa että lähes täydellistä tekstiä edustaja heinäluoma päästeli täältä korokkeelta sellaista faktaa mikä juuri hallituksen pitäisi huomioida

meidän on pakko ymmärtää se että vain investoimalla voimme menestyä niin että korjausvelkamme ei teiden osalta ei homekoulujen eikä muidenkaan osalta kasva järjettömän suureksi jolloin me olemme vieläkin tuskallisemmassa tilanteessa

oikeastaan tässä aloituspuheenvuorossa edustaja kärnä toi hyvin esille mikä on tämän lakialoitteen ajatus ja tarkoitus

on pakko ei suoraan siteerata mutta tuoda tiedoksi mitä metalliliiton puheenjohtaja on tällä viikolla esille tuonut

rahaa on nyt käytettävä ei elvytyksen nimissä vaan talouden moottorin ylläpitämiseksi

jos työntekijä on tarvittaessa töihin tuleva ja odottaa kutsua töihin tulee hänen saada palkkaa siltä ajalta kun hän on työnantajansa käytettävissä

hän toi esille juuri sen onko tässä kysymys jostain muusta kuin siitä että hoidettaisiin suomalaista taloutta ja vientiteollisuuden edellytyksiä

valitettavasti näin ei aina ole

sen pitää olla innostava ja kehittyvä

sak tarjosi sitä että jatkossa työehtosopimukset laaditaan vientiteollisuuden ehdoin kaikki muut seuraavat sitä perässä

meidän on pakko todeta se tosiasia että me olemme innovaatioiden aarrearkku eu alueella

tällaisissa työsuhteissa henkilön on vaikea suunnitella elämäänsä saati perheensä elämää edes seuraavaan tilipäivään

siinä tarvitaan valtiovallan omia veroratkaisuja siten että nähdään että tulevaisuuden menestyvät yritykset pystyvät kasvamaan eivätkä myy startup vaiheessa yrityksiään ulkomaiseen omistukseen niin että sitä kautta ne meidän innovaatioaarrearkustamme ammennetut ideat karkaavat ulkomaille

opiskelijoille voi riittää keikkatyö mutta vain palkkatuloista elävälle täysipäiväinen työ on elinehto varsinkin kun nollatuntisopimukset ovat yleisiä muutenkin matalapalkkaisilla aloilla

täytyy todeta että teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja inkeroinen otti tyydytyksellä vastaan sen että vientiteollisuus on tästä eteenpäin se kärki jonka mukaan mentäisiin

on selvää lainaan tässä vieläkin valtiovarainministeri rinnettä että tie infrasta on huolehdittava

tässä joukossa on juuri niitä nollatuntisopimuksella ahertavia työläisiä jotka haluaisivat tehdä kokoaikatyötä

on selvää että erityisesti satakuntalaisena ja länsirannikolta tulevana toivon että minihallitusneuvotteluissa voidaan joihinkin detaljeihinkin puuttua

hämmästelen suuresti jos ei hallitukselle kelpaa se näkemys että yrityksillä olisi pitkälle aikavälille tiedossa kuinka tässä maassa palkkakehitystä hoidetaan

ja se on täällä opposition puolellakin pakko myöntää että maailma kehittyy globaali yhteiskunta kehittyy meidän on pakko uudistua ja siinä mielessä hallituksen toimet ovat oikeita ratkaisuiltaan että hakevat uudistuksia mutta ainoa on se että he toistavat sitä samaa mitä on tapahtunut

se osaaminen ja ymmärtäminen vain loppui hallitusneuvotteluihin ja täytyy todeta että harvat ovat ne hallitusneuvotteluissa olevat henkilöt joilla olisi ollut osaamista työmarkkinajärjestelmän toimivuudesta

perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja terho kertoi siitä historiallisen kuvauksen joka kiteytyi minulle sellaisessa muodossa että jos naapuri lyö vaimoaan se antaa minulle oikeuden lyödä omaa vaimoani

arvoisa puhemies

erityisenä häpeäpilkkuna voidaan mainita valtion monopoli alko jossa esimerkiksi kymmentuntista työviikkoa on tietojemme mukaan teetetty toistakymmentä vuotta

tietenkään työehtosopimukset eivät määrittele että työntekijän on käytettävä omaa autoa vaan siitä on aina sovittava

näillä muutamilla sanoilla herra puhemies kannatan edustaja kalliorinteen tekemää ehdotusta

minun mielestäni talousvaliokunta on puuttunut juuri niihin oikeisiin asioihin mutta yksi asia on jäänyt oikeastaan huomioimatta ja se on se että meillä tällä hetkellä ilmastonmuutoksen osalta tehdään tutkimusta raportointia erittäin laajasti

on valitettavaa että niin monella sektorilla on viitattu kintaalla työntekijöiden oikeuteen ennustettavaan työaikaan

mutta nyt latu on karannut väärään suuntaan ja siinä mielessä sdpn välikysymys on oikeutettu

nyt pitää tämä väärälle ladulle hiihtäminen lopettaa